muste ei oikeastaan vielä ole kuivunut tuosta yleisradion rahoituslaista joka tässä salissa hyväksyttiin ja silloin kun se laki hyväksyttiin niin me varsin hyvin tiesimme tämän maan taloudellisen tilanteen

sitä lakia rakennettaessa tietoisesti haluttiin luoda järjestelmä joka turvaa yleisradiolle ikään kuin eduskunnan päätöksistä tavallaan riippumattoman rahoituksen ja näin tuolloin tehtiin

mutta nyt sitten keskustellaan asiasta säästöjen näkökulmasta

mielestäni kaikkia asioita pitää harkita rinnan silloin kun säästöjä tehdään mutta täytyy myös tunnustaa se että jos tässä yhteydessä päädytään siihen että tuota indeksikorotusta ei tehdä niin silloin tuo koko rahoituslaki aukeaa ja se pitää miettiä siitä näkökulmasta uudelleen

yleisradion hallintoneuvosto pyysi yleisradion hallitusta arvioimaan minkälaisia seurauksia sillä että indeksikorotuksia ei tehtäisi olisi yleisradion toiminnalle ja minusta on kohtuullista odottaa noita seurauksia ja katsoa sen jälkeen minkälaisia vaikutuksia indeksijäädytyksellä olisi yleisradion toimintaan

me synnytämme tietoisesti sellaista kuvaa jossa ainoastaan yleisradio eläisi ikään kuin ilman säästötalkoita mutta jos katsotaan yleisradion historiaa niin siellä on kyllä säästetty ja kohtuullisen paljon ja niin siellä pitää tehdä myös tulevaisuudessa jotta ohjelma on laadukasta ja jotta se voi täyttää yleisen julkisen palvelun tehtävät

kun itse olen paljon tekemisissä hyvin pitkään työttömänä olleiden ja vaikeassa työmarkkina asemassa olevien kanssa joiden kanssa on yritetty kehittää opinnollistamista jolloin esimerkiksi työtä tekemällä ja erilaisissa tukitoimissa olemisella voisi suorittaa osan opinnoista niin toivoisin että tätä yhteyttä kehitettäisiin jatkossa

tällä hetkellä tuota opinnollistamista oikeastaan keksitään vähän joka puolella ikään kuin uudelleen ja uudelleen ja me pystyisimme luomaan tähän rinnalle sellaisen valtakunnallisen mekanismin joka veisi eteenpäin myös tätä tässä rinnalla koska sen ajatus on tietyllä tavalla sama että ne jotka eivät siihen teoreettiseen opiskeluun tai joiden elämä ei teoreettiseen opiskeluun istu voisivat tehdä sitä vähän toisilla keinoin

uskon myös että tästä on paljon hyötyä nuorille aikuisille jotka ovat olleet pidempään työelämässä mutta jotka eivät koskaan ole suorittaneet mitään koulutusta josta he olisivat

keskustelu on päätynyt asia saaneet todistuksen

minusta se on ihan itsestään selvää ja olen samaa mieltä edustaja katajan kanssa siitä että ei ole yleisradion hallintoneuvoston tai hallituksen tehtävä tehdä esityksiä niistä säästöistä joita sen rahoitukseen tehdään mutta se on varmastikin paras arvioimaan niiden säästöjen seurauksia ja siksi on kohtuullista että hallitus tuon arvion tekee

arvoisa puhemies

työttömyysturvaan tarvittavasta suojaosasta on puhuttu pitkään

itsekin esitin sitä omassa välityömarkkinaraportissani mutta tuo ei ollut suinkaan ensimmäinen esitys vaan samankaltaisia ajatuksia on ollut esillä aiemminkin muun muassa edellisen hallituksen sote anteeksi sata komiteassa

tuli semmoinen olo että tässä tuli joku freudilainen lipsahdus tai muuta vastaavaa mutta sata komitea on siis oikea nimitys vaikka taisin silloin joskus itse sitä sanoa salakomiteaksi

mutta yhtä kaikki asia on ollut esillä jo aiemmin ja hallituksen ensimmäisen rakennepaketin yhteydessä sitä ei vielä hyväksytty

mutta kun tulopoliittinen ratkaisu syntyi niin siitä tuli kyytipoika tupolle ja nyt se on kohtuullisen nopealla aikataululla täällä meillä eduskunnassa päätöksenteossa

molemmat ovat hyviä uudistuksia

lakiin jää kuitenkin rajoitus jonka mukaan työstä saadun palkan ja ansiopäivärahan yhteismäärä voi olla enintään työttömyyttä edeltävän palkan suuruinen

myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin pääsy helpottuu

etuus kertyy jatkossa myös kaikesta työstä myös siis palkkatuetussa työssä

työttömän kannalta on myös hyvä uudistus se että jatkossa ei tarvitse pelätä työttömyysturvan tason alenemista jos löytää aiempaa työtään pienipalkkaisempaa työtä laskentasäännöt kun muuttuvat siten että vanha turvan taso säilyy pidempään

työkyvyttömyys on työelämästä poistumisen suurin syy ja toiseksi suurin syy on työttömyys

aiemmat eläkeputken ikärajan nostot ovat nostaneet ikääntyneiden työllisyysastetta mutta noustakseen työllisyysaste tarvitsee myös työpaikkoja

muutoin putken tiukennus voi johtaa ojasta allikkoon

oli miellyttävää kuulla että edustaja mäkelä alentui nopeasti silmäilemään yrittäjäpaketin jossa ministeri sanoi että tekee kaikkensa sen eteen että työllisyys paranisi ennusteita nopeammin

toisaalta samaan aikaan on syytä pohtia onko oikein että itse itsensä irtisanova oikean ikäinen ihminen pääsee eläkeputkeen mutta hieman nuorempi irtisanottu ihminen ei pääse

iso riski kuitenkin on siinä että näin ei käy koska ne toimet joita hallituksella on joita se on suunnitellut johtavat siihen että työttömyys todennäköisesti nousee kotimarkkinoiden hyytyessä ja lähtee vasta sitten ehkä paranemaan kun vienti lähtisi vetämään näiden toimien jälkeen

työhallinnon palvelu uudistus ja toimistoverkkouudistus ovat aiheuttaneet sen että palveluissa on ollut kitkaa ja nyt kun työttömyys turvan kesto porrastetaan on syytä saada kone toimimaan kunnolla

olsina parempi tilanne kuin nyt mutta jos katsoo tätä työvoimapolitiikan kokonaisuutta niin iso riski on siinä että me menetämme suuren joukon osaavaa työvoimaa rakennetyöttömyydelle ja pitkittyvälle työttömyydelle

ihmisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä että heitä osataan neuvoa aukottomasti niin oikeuksista kuin velvollisuuksistakin

edessä on siis mittava uudistus joka on palkansaajan näkökulmasta pääosin myönteinen mutta täytyy muistaa aina se että kaikkein parasta turvaa työttömyyden varalle ovat kuitenkin ne toimet jotka lisäävät tavallisen ihmisen kelvollisesti palkattujen töiden määrää

caesar punainen selviää sosialidemokraatti löytynyt kysyisinkin

kun olette suhtautuneet myötämielisesti siihen että passiivista rahaa käytettäisiin aktiivisesti niin voisiko ajatella että tuo uusi malli otettaisiin käyttöön jo kesken vuoden koska yksinkertaisesti niillä rahoilla mitä ensi vuodelle on varattu tilanne johtaa siihen että meillä pitkäaikaistyöttömyys kasvaa roimasti ja nuorisotyöttömyys kasvaa roimasti koska nuorisotakuun nimenomaan työttömille nuorille tarkoitetut tukirahat on vedetty nollaan

haluaisin vain kommentoida yhdeltä osin edustaja korhosen puheenvuoroa kun hän viittasi että viime kaudella tehtiin ratkaisu jossa kuntien vastuu työmarkkinatuen maksuosuuksista kasvoi ja se oli rasite kuntataloudelle

silloin jo valiokunta kiinnitti huomiota siihen että jos samanaikaisesti ei ole riittävästi tarjolla aktiivisia työvoimapolitiikan välineitä jotta kunnat voivat huolehtia aktivointivelvoitteestansa ja sitä kautta päästä irti sakkomaksuiksi kutsutuista työmarkkinatuen maksuosuuksistansa niin silloin käy näin että kuntatalous kärsii

nyt tällä hetkellä tuo vanha esitys säilyy voimassa ja sen lisäksi leikataan niin kuin edustaja järvinen tässä totesi voimakkaasti aktiivisen työvoimapolitiikan rahoja mikä tosiasiallisesti johtaa siihen että tuo maksuosuus ja niin sanottu sakko osuus kunnissa kasvaa koska ei ole sitä valtionosuutta jolla ihmiset voisivat päästä aktiivisiin työvoimapolitiikan välineisiin

ja mitä tulee yleiseen ikään kuin kustannuskilpailukykypolitiikkaan niin siinä suuri ongelma on se samoin kuin osassa säästöjä että itse asiassa se leikkaa aika voimakkaalla kädellä kuntien verotuloja

kutsuttiinpa sitä nyt sitten kilpailukykypaketiksi taikka pakkolakipaketiksi rakkaalla lapsella on monta nimeä niin kuitenkin lähes kaikki ne talousasiantuntijat jotka ovat siitä lausunnon antaneet ovat nimenomaan epäilleet että se alkuvaiheessa hyydyttää meidän kotimarkkinoita ja sitä kautta työllisyyttä

työllisyydessä on aina kyse kahdesta asiasta

vaikka eduskunnan budjettikeskustelussa on kuultukin positiivisia signaaleja elinkeinoelämän ja talouden puolelta niin ikävä kyllä työllisyyteen työpaikkojen syntyyn ja työttömyyden alentamiseen nuo signaalit vaikuttavat liian hitaasti tai aina viiveellä

syyskuuta sillä tavalla että kiristettiin työhistoriaedellytystä ja vuorottelusijaisia koskevia edellytyksiä ja säädettiin vuorottelijan yläikärajasta

nämä ovat niitä mittareita joita meidän pitäisi katsoa enemmänkin kuin sitä mikä on työttömien määrä milläkin hetkellä koska ne kertovat siitä mikä tuo ihmisen elämäntilanne on ja mitkä ovat hänen tulevat työllistymismahdollisuutensa

se on huikean suuri summa ja itse asiassa sillä pystyy tekemään hyvin paljon mutta pullonkaula on ennemminkin aika ja ihmisresurssit se että meillä olisi osaavaa palvelevaa työtä etsivää henkilökuntaa riittävästi työvoimatoimistoissa

vuorotteluvapaan tarkoituksenahan on edistää lyhytkestoisen työstä poissaolon avulla työntekijän työssäjaksamista ja parantaa samalla niiden ihmisten asemaa jotka työttöminä työnhakijoina tulevat vuorotteluvapaasijaisiksi

ja niin kuin tässä useassa puheenvuorossa on sanottukin jo olisi ensiarvoisen tärkeää se että meillä ei lisäbudjeteilla tai työllistämismäärärahoilla hoidettaisi pysyviä palveluita

käytön yleisimmät syyt ovat työelämässä olevat työntövoimat elikkä siellä työssä on jotakin sellaista joka työntää pois tai sitten vuorotteluvapaalle jäävä perheenjäsen tarvitsee hoivaa tai sitten itse kokee tarvitsevansa jollakin tavalla hoivaa

tällä hetkellä lähes kolmannes valtion tukityöllistämisrahoista käytetään te toimistoissa työvoimatoimistojen henkilökunnan palkkaamiseen

tämä on ihmisten tuhlaamista ja tämä on noiden työvoimapalveluresurssien tuhlaamista koska juuri kun ihminen oppii työtehtävänsä hän lähtee ja silloin tavallaan tuhlataan myös niitä rahoja joilla palveluja pitäisi tehdä

vuorotteluvapaata käytetään eniten kouluttautumiseen jonkun verran lepäämiseen matkusteluun harrastuksiin mutta myös kuntoutukseen ja lasten tai vanhempien hoitamiseen elikkä hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin

muutama sana nuorisotakuun toteuttamisesta

joissakin tilanteissa vuorotteluvapaata käytetään myös ikään kuin sairausloman sijaistoimintona elikkä toisena vaihtoehtona olisi se että jäätäisiin sairauden vuoksi pois työelämästä mutta vuorotteluvapaa koetaan kevyemmäksi menettelyksi

mutta jos katsomme noita työttömyyden kestolukuja niin ne osoittavat sen että nuorisotakuu toimii niin kuin sen työhallinnon puolelta pitääkin toimia eli se estää pitkittyvän työttömyyden

on sitten eri asia miten toimivat ne nuorisotakuun osat joilla pitäisi palvella vielä vaikeammassa asemassa olevia nuoria kuin niitä nuoria jotka ovat työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa

yhtenä hyvänä välineenä nuorisotakuun toteuttamisessa on sanssi kortti ja niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi sitä ei tunneta riittävästi eli se tarvitsee lisää markkinointia

yksi keino on se että työvoimatoimistoista jalkaudutaan yrityksiin

viime laman aikana tällaisella jalkautumisella löydettiin tuhansia ja tuhansia työpaikkoja ihan avoimia ilman tukea työllistäviä työpaikkoja mutta sen lisäksi myös lukuisia lukuisia yhteisiä toimenpiteitä joissa yrityksen kanssa koulutettiin työvoimaa tai erilaisilla tukitoimenpiteillä työllistettiin työvoimaa tuon laman aikana

tätä on perusteltu sillä että he ovat myös verrokkiryhmää tai yleensä työttömänä työnhakijana olevia ihmisiä paremmassa asemassa he ovat kouluttautuneempia tai heidän työttömyytensä on lyhytkestoisempaa ja että nuo tulokset olisivat tulleet tästä

nuorten yhteiskuntatakuussa pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota niihin nuoriin jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa esimerkiksi vammaisiin nuoriin tai niihin jotka eivät ole edes työvoimatoimiston asiakkaina

pitäisikin löytää niitä välineitä joilla työvoimatoimistojen asiakkaat ja toimeentulotukiasiakkaat kytkettäisiin paremmin yhteisten palveluiden piiriin ettei kävisi niin että kun työvoimatoimistossa vähän hätistellään niin sitten tiputaan toimeentulotuelle ja sen seurauksena ollaan pelkkä etuusasiakas ilman että sosiaalityö kohtaa nuorta

mutta tilastolliset analyysit vertaavat erilaisia ihmisryhmiä tai eri tilanteessa olevia ihmisryhmiä mutta eivät mene sinne yksilöllisten syiden sisälle ja sen vuoksi niistä on vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä

esimerkiksi temin työvoimapolitiikan palvelut kertovat että vuorotteluvapaasijaiset työllistyivät paremmin kuin minkään muun työvoimapoliittisen toimenpiteen piirissä olevat

mutta käytimmepä me mitä välineitä tahansa niin pitää muistaa se että nuorella on oma elämänsä ja nuorella pitää olla oikeus myös rakentaa sitä omaa elämäänsä

arvoisa puhemies

kuntouttava työtoiminta jakaa ihmisten näkemyksiä hyvin voimakkaasti

mutta tässäkin duubiona on esitetty se että toisaalta voi olla että he ovat myös helpommin työllistyviä muutoinkin kuin näiden muiden toimintojen piirissä olevat ihmiset

me voimme auttaa me voimme opastaa me voimme tarjota palveluita koulutusta tukea ja kuntoutusta mutta me emme voi edes hakea työpaikkaa nuoren puolesta koska nuoren itsensä on vakuutettava työnantaja siitä että hän kykenee tuon työn tekemään

jos katsotaan sitten valiokunnan kannanottoja tähän esitykseen niin valiokunnan enemmistö oli sitä mieltä että ensisijaisesti pitäisi käyttää muita työvoimapolitiikan välineitä jotta ihmiset työllistyvät eikä tätä vuorotteluvapaata

sen vuoksi olin hieman pettynyt siihen että tässä laissa on kyse ainoastaan näiden päivien muuttamisesta maksimipäivistä viidestä neljään päivään ja sitä kautta tietysti myös säästötoimenpiteistä koska olisin toivonut että tätä kokonaisuutta olisi arvioitu vähän laajemmin ja mietitty niitä välineitä joilla olisi kuntouttavan työtoiminnan laatuun panostettu ja siihen toimeenpanoon jota kunnissa tapahtuu

mutta me voimme auttaa tuossa prosessissa

ihan lopuksi haluaisin puuttua tähän verorekisterikeskusteluun

kun itse esimerkiksi tein selvityshenkilönä välityömarkkinaraporttia kävi selvästi ilmi että ihmiset ohjautuvat usein vääriin toimenpiteisiin

sitä käytetään mitä ilmeisimmin myös tilanteissa joita varten on muita tällaisia tilanteita varten luotuja toimenpiteitä joilla työkykyä ja terveyttä ylläpidetään

ja toisaalta myös moni joka on ikään kuin portaita pitkin kulkenut palkkatukeen lähelle avoimia työmarkkinoita joutuukin palaamaan kuntouttavaan työtoimintaan sen vuoksi että palkkatukijakso ei voi jatkua ja työtä avoimilta työmarkkinoilta ei löydy

koska julkisia menoja joudutaan nyt monella hallinnonalalla säästämään alaspäin valiokunta pitää näistä syistä vuorotteluvapaan menoja soveliaana säästökohteena ja pitää tämän vuoksi hallituksen esitystä perusteltuna

sen vuoksi toivoisin että kun näitä jatkossa mietitään niin mietittäisiin sitä miten ihmiset ohjautuvat eri toimenpiteisiin ja mitä voitaisiin tehdä sen motivoinnin lisäämiseksi ja myös sen eteen niin kuin me esimerkiksi työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kirjasimme tähän lakiin monipalvelukeskusten tai entisten typien lakisääteistämisestä monipalvelukeskuksiksi että tehtäisiin selkeä ero kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuetun työn välillä koska muuten ihmiset kokevat ikään kuin moraalikatoa siinä että joku tekee samaa tehtävää rinnalla saa siitä kuntouttavan työtoiminnan korvauksen ja toinen tekee samaa työtä ja saa siitä palkan

no julkisen talouden säästöjä on arvioitu ja tässä hallituksen esityksessä on lähdetty siitä että säästö muodostuu siitä että vuorotteluvapaata käytetään vähemmän ja nuo vuorotteluvapaakorvaukset säästyvät

valiokunta päätyi puoltamaan näitä muutoksia ja tähän valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta

arvoisa puhemies

mielestäni tämä perusperiaate on kannatettava että niille jotka käyttävät vähän lääkkeitä ja joiden kustannukset ovat pienet myös kompensoidaan pienemmin kuin niille joilla lääkkeidenkäyttö on arkea ja niihin kuluu iso osa rahaa

mutta oikeastaan kun ministeri on paikalla haluaisin saada selvyyttä siihen että mitä tapahtuu niille ihmisille joiden lääkkeet ovat niin kalliita että heillä saattaa ensimmäisen kuukauden aikana tuo lääkekatto tulla täyteen

tuoko tämä nyt helpotusta siihen ensimmäiseen vaikeaan kuukauteen koska se usein ohjaa ihmisiä ikään kuin toimeentulotukiasiakkaaksi tai sitten hyvin kiusalliseen tilanteeseen jossa ei olekaan varaa ostaa sitä kokonaista lääkepakettia koska se syö niin ison osan yhden kuukauden tuloista

lähinnä kyse on siitä että silloin kun tuo katto tulee täyteen yhdessä kuukaudessa ja siinä kuukaudessa maksetaan monen ihmisen lähes koko kuukauden nettotulo niin voisiko jatkoajattelua tehdä että silloin kun on kyse pysyvästä lääkityksestä jota tarvitaan kuukausittain ja se on hyvin kallista niin ikään kuin jyvitettäisiin sitä kattoa siten että se ottaisi huomioon tämän kuukausittaisen tulon

mutta mitä tulee tähän hallituksen logiikkaan siinä että kotimarkkinoita hyydytetään tai säästetään erityisesti julkiselta sektorilta ja sitä siirretään avoimelle sektorille niin jos katsotaan niitä asiantuntijalausuntoja mitä tästä pakkolakipaketista tuli siellä etsittiin myös vaihtoehtoisia malleja sille miten tämän saman tempun voisi tehdä vähemmän haitallisesti

siinä mielessä kannattaa ihan vakavasti miettiä niitä esityksiä mitä vaikkapa vatt tai aalto yliopisto ovat tehneet fiskaalisen devalvaation näkökulmasta tai sosiaalidemokraatit esittäneet emu puskureiden käytöstä koska se olisi vähemmän harmillinen meidän kotimarkkinoillemme

mutta tärkeä asia on työnvälityksen tehokkuus olosuhteissa joissa meillä on kohtaanto ongelmaa

minusta ministeriö on tehnyt oikean valinnan siinä että lisätään hieman yksityistä työnvälitystä silloin kun meidän julkinen työnvälityksemme on liian ruuhkautunut

mutta meillä julkinen työnvälitys on se jolla on itse asiassa laaja markkinaosuus kansainvälisesti ajatellen ja joka selvästi osoittaa että se on rekrytointiongelmissa paras

arvoisa puhemies

tästä seurauksena mitä todennäköisimmin on aitoa säästöä koska silloin tulee sijaan työttömänä olevia eivätkä ikään kuin jo työssä olevat ihmiset vaihda paikkaa ja kierrä paikasta toiseen

ja nyt kun näitä uudistuksia tehtiin on ajateltu että tuo säästö tulee vain siitä että vuorotteluvapaan käyttö vähenee

itse vielä tarkistin heiltä jotka nämä säästölaskelmat ovat tehneet henkilökohtaisesti valiokuntatyön jälkeenkin vielä miten ne on laskettu ja ne on laskettu nimenomaan siten että lasketaan säästö vuorotteluvapaan vähenemisestä ja säästö siitä että vuorottelukorvauksia ei tule mutta mitään muuta taloudellista vaikutusta ei ole arvioitu koska tässä ajassa ei ole ehditty arvioida

ja jos julkiselta sektorilta joku jää pois työelämästä sijaan tulee työtön niin mitä todennäköisimmin tämän vuorotteluvapaalle jäävän vuorottelukorvaus on pienempi koska se on pienempi kuin työttömyysturva yleensä ja sitten hänen joka tulee sijaisena tilalle palkkatasonsa on pienempi kuin sen vuorotteluvapaalle jäävän koska hänen työkokemuksensa on ohuempi

sen vuoksi minusta nämä tämän lain nykyiset tehdyt kiristykset ovat kerta kaikkiaan väärin suhdannepoliittisesti koska juuri nyt meidän pitäisi rohkaista ihmisiä vuorottelemaan jotta meillä esimerkiksi vastavalmistuneiden mahdollisuus edes pistäytyä siellä työelämässä lisääntyisi

no joo näinkin voi ajatella mutta me kaikki tiedämme että esimerkiksi palkkatukea ei tule ensi vuonna riittämään vastavalmistuneille koska se on kohdistettu pääasiassa pitkäaikaistyöttömille

ja kun noita rahoja on leikattu niin vastavalmistuneilla ei tule olemaan palkkatukea jolla he voisivat parantaa sitä osaamistansa ja tulla ikään kuin vuorottelemaan työelämään palkkatuen avulla

mutta sitten jos ajatellaan ylipäätään sitä miten näitä tutkimustuloksia on arvioitu niin siinäkin minusta on vähän sellaista ikään kuin älyllistä epärehellisyyttä

toisaalta sanotaan että tilastollinen tutkimus ei tue sitä että ihmisten sairauspoissaolot olisivat vähentyneet tai heidän työuransa olisivat pidentyneet ei tuekaan se on ihan totta ei löydy verrokkiryhmään suurta eroa mutta me emme tiedä mikä on se lähtökohta näillä yksilöillä jotka jäävät vuorotteluvapaalle

mutta samaan aikaan he jotka katsovat näitä tilastotuloksia kritisoivat sitä että nämä vuorottelusijaiset jotka ovat tulleet mukaan ovat työllistyneet paremmin kuin muut esimerkiksi palkkatuella työllistyneet ja että se johtuu siitä että heillä on paremmat lähtökohdat

ja mitä tämä tarkoittaa naisten ikään kuin työstä hengähtämiselle ja jaksamiselle pääosin julkisella sektorilla missä tätä käytetään terveydenhuollossa ja opettajien puolella

mitä tulee näiden sijaisten työllistymiseen muutenkin tai näiden toimien avulla niin kannattaa muistaa että siinä varhaisemmassa vaiheessa jolloin sijaisena oli paljon niin sanotusti yhden päivän työttömiä niin silloin tuo juho eerolan argumentaatio piti paikkansa että oli hyvin lyhytkestoinen työttömyys ja työllistymismahdollisuudet olivat hyvät

kannattaa lukea se valiokunnan mietintö ja kannattaa katsoa minun puheenvuoroni